on tietysti selvää että kun meillä on tämä edellisen hallituksen jättämä valtava valtava alijäämä niin säästöjä kohdistuu tällekin pääluokalle

onneksi kuitenkin tuottavuutta pyritään parantamaan ja oikeudenkäyntien kestoa pyritään lyhentämään osaltaan myös uudistamalla vanhentunutta tietotekniikkaa ja tehostamalla näitä tukipalveluja niin kuin täällä jo mainittiin

oikeastaan ainoa joka tässä salissa sille vielä viime syksynä vähän haki vaihtoehtoa oli keskusta

täällä viime joulukuun välikysymyskeskustelussa jolloin siis perussuomalaiset tekivät välikysymyksen siitä kun ei kuitenkaan näitä vakuuksia saada ja niin edelleen

yleensä hallitukseen meneviä puolueita syytetään siitä että ne unohtavat vaaliohjelmansa alta aikayksikön

keskustan ryhmäpuheenvuorossa kimmo tiilikainen ehdotti euroopan keskuspankin puuttumista ja sellaista maltillista inflaatiokehitystä euroopassa tämän ongelman pitkän aikavälin hoitamiseksi

arvoisa puhemies

en nyt haluaisi lähteä tälle tielle kuka tässä nyt eniten tai vähiten hurskas on mutta nyt me kuulimme ministerin puheenvuoron

nyt kun on kuunnellut tämän päivän tätä debattia erityisesti opposition puheenvuoroja taitaa olla ensimmäinen kerta kun oppositio on unohtanut oman vaaliohjelmansa ennen hallituspuolueita

kun esitimme selkeitä kysymyksiä emme saaneet niihin vastauksia saimme vain ikään kuin syyttelyä ja minusta se ei ole asiallista

no siinä on todellinen vaihtoehto eli laitetaan kreikka ulos ja sen jälkeen euroopan keskuspankki ryhtyy rajattomasti ostamaan ongelmamaiden velkakirjoja

ehkä sen ei tulisi olla niin että kaikille tulisi näissä kaavavalituksissa maksu vaan ehkä sellaisille valittajille joita se ei henkilökohtaisesti koske ja sillä saataisiin kitkettyä tämä niin sanottu turha valittaminen

nimittäin täällä kritisoidaan niitä asioita esimerkiksi keskusta veropolitiikkaa juuri niitä samoja asioita jotka olivat omassa vaaliohjelmassa jota pidettiin vaalien alla esillä tai sitten perussuomalaisten osalta esimerkiksi valmisteverot tai sitten vaaditaan niitä asioita joita ei itse älytty vaatia ennen vaaleja

se on totta että tässä lakiesityksessä on paljon hyviä kohtia ja aika iso osa edustajista jotka täällä ovat käyttäneet puheenvuoron on tämän myös todennut

jos vastustetaan yhteisvastuuta jos vastustetaan tätä velkojen sosialisointia ja sitä että talouskurin voi unohtaa niin sitten se varmasti on vaihtoehto mutta en tiedä kuka sitä tässä salissa olisi kannattanut että mennään täysin yhteisvastuuseen

tämä hallitus parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa enemmän kuin perussuomalaiset älysivät vaatia

oikeusministeri lindström miksi tätä kohtaa ei valmisteltu parlamentaarisesti vaan se tehtiin hallitusneuvottelujen hämyisissä kabineteissa

eli näin voimme viedä näitä eri skenaarioita pitkälle ja tähän mennessä tämä teidän letkut irti tai annetaan kreikan olla niin sanottu uusi alku sitä ole vielä viety pitemmälle ainakaan jos sitä katsoo suomen eduista käsin ja eikö meidän tehtävämme täällä ole nimenomaan katsoa suomen etua siinä miten me saamme pidettyä taloudesta kiinni

ja jos te sanotte että täällä on joillakin edustajilla ollut vastaus kertokaa nyt tässä tässä salissa voidaan käydä poliittista keskustelua onko tämä räätälöity yhden puolueen tarpeisiin

tämä hallitus parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten taloudellista asemaa enemmän kuin perussuomalaiset vaativat

nyt tämä taitaa olla ainoa hallitus euroopassa ja ehkä maailmassakin joka samaan aikaan kun tehdään veronkorotuksia menoleikkauksia sopeutuksia parantaa perusturvaa ja sen lisäksi parannetaan toimeentulotuen perusosaa asumistukea verotuksessa perusvähennystä jo ka auttaa pienituloisia

kertokaa onko tämä lainmuutos tämä kohta jolla käytännössä estetään sellainen tilanne että jos enemmistö jostakin eduskuntaryhmästä toteaa että nyt tämän politiikan takana ei voi enää seistä niin monta kertaa on takkia käännetty että jossakin vaiheessa tulee mitta täyteen niin kuin eräs keskeisissä tehtävissä oleva poliitikko sanoi että kohta ei ole enää monta takkia käännettävänä tämä on siis aivan relevantti kysymys onko niin että tämä lakiesitys on räätälöity vain yhtä puoluetta varten

tämä summa säästö jota te nyt haette näillä ostopalveluliikenteen leikkauksilla on murto osa siitä summasta jonka te käytätte esimerkiksi tähän autoveroaleen

tämä oli mahdollista sillä että hallitus otti ensimmäiseksi painopistealueeksi köyhyyden ja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen

ja kun katsotaan mitä nyt nämä ostoliikenteen leikkaukset saavat aikaan maakunnissa niin nämä eivät ole missään suhteessa toisiinsa

otto on niin että tämän lakiin muutoksen taustalla on se kun te sanotte että on turha pelätä perussuomalaisten hajoamista niin onko nyt kuitenkin niin että kun tällainen muutos on pitänyt hallitusneuvotteluissa tehdä niin tässä taustalla on pelko

vähän reilut kaksi vuotta on siitä kun nuorisotyöttömyys räjähti kasvuun ja nyt oli viimeinen hetki muuttaa linjaa sillä kaksi vuotta sellaisen tavallisen nuoren ihmisen elämässä joka joutuu pyörittelemään peukaloitaan on tavattoman pitkä aika

no niinhän ne ovat tällä hetkellä mutta kun katsotaan sitä hetkeä jolloin kreikan pitää se velka maksaa takaisin mikä sen vakuuden arvo on silloin

arvoisa puhemies

sitten kun kysytään miksi muut maat eivät ottaneet vakuuksia niin kyllähän se olisi aika noloa itävallan tai hollannin tai saksan valtiovarainministerin sanoa että juu että me emme näitä vakuuksia että vaikka me näitä vaadimme ja suomen ansiosta nämä tulivat niin kyllä me nämäkin haluamme

hallitusohjelmassa erityishuomio kiinnitetään kasvukeskusten ja metropolialueiden asuntopolitiikkaan ja näillä alueilla lisätään kohtuuhintaista asuntotuotantoa

hollannissa on sitten varmaan tämä että siellä valtiovarainministeri puhuu omalle väelleen ja toteaa että eipä tämä nyt ole niin iso juttu

mutta kun soini sanoi että älkää uskoko soinia uskokaa financial timesia näissä vakuusasioissa en usko edes financial timesia

onkin rehellistä että edustaja kalmari täällä ilmoitti vastustavansa tätä sillä perusteella että tämä menisi gryndereiden pussiin

eli sinä päivänä kun tämä vakuussopimus julkistettiin ne jotka rahoittavat suomea katsoivat että suomen luottoasema on parantunut suhteessa saksaan ja useinhan tätä nimenomaan verrataan suhteessa saksaan

uskotaan tässä tilanteessa markkinavoimia jotka ovat tässä tilanteessa se oikea peili

kun mietimme että pienituloisella joka esimerkiksi elää perusturvan tai toimeentulotuen varassa asumiskustannus on kaikkein suurin menoerä niin täältä se todellinen jytky löytyy

uudet pelisäännöt rahamarkkinoille uudet pelisäännöt tänne markkinatalouteen ja sen lisäksi sijoittajien vastuut ja nythän sijoittajien velkoja leikataan

arvoisa puhemies

omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä tässä yhteiskunnassa jos sitä katsoo paitsi julkistalouden näkökulmasta myös inhimillisesti

monelle sellaiselle ihmiselle joka tarvitsee tukea se että saa olla omassa kodissa tuttujen läheisten ihmisten hoidettavana on inhimillisesti katsoen tärkeä ja hyvä asia ja tämä on niin tärkeä asia että ilmeisesti tämä on semmoinen kysymys että tästä on hallituskausista hallituksessa olevista puolueista oppositiossa olevista puolueista riippumatta aina kovasti väännetty peistä ja äänestetty

ne edustajakollegat erityisesti sosialidemokraattisesta puolueesta jotka täällä ovat olleet ennen minua ovat kertoneet että niin on tästä omaishoitajien asemasta viimekin kaudella äänestetty

eli olisi mielenkiintoista kuulla minkä takia keskusta päätyi juuri tähän malliin ja erityisesti peilaten siihen edelliseen keskusteluun ketkä sitä fiskaalista tukea tarvitsevat kaikkein eniten tässä yhteiskunnassa

todella kyse on paitsi periaatteellisesti myös asiallisesti niin isosta asiasta ettei tätä voi päästää täällä käsittelemättä vain muutaman puheenvuoron käsittelyllä

ensinnäkin totean mitä tulee edustaja pakkasen kommenttiin siitä että nyt tästä aiheutunut keskustelu johtuisi jotenkin siitä minkälainen oppositio meillä on niin minä luulen että tämä kommentti vähän nyt osoittaa sitä ettei tiedetä kuinka valtavia asioita tässä ollaan nyt päättämässä

siis jos tässä olisi ollut pyrkimys pitää kiinni siitä sopimuksesta joka yhdessä on tehty jos olisi aidosti pyrkimys ja halu keskustella yleisradion rahoituksen tasosta vaikkapa verraten siihen mitä muualla yhteiskunnassa tapahtuu niin olisi voinut olettaa että hallitus tai vastaava ministeri tai suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja kutsuu eduskuntaryhmät koolle käsittelemään nyt niitä asioita ja argumentteja joita tässä esimerkiksi hallituspuolueiden kansanedustajien keskustelussa on tullut esiin

arvoisa puhemies

minä toivon että parlamenttia suomen eduskuntaa kunnioitetaan sillä tavalla että kun täällä on lähetekeskustelu käynnissä ja kun täällä on esitetty selkeitä kysymyksiä saisimme vastauksen niihin esittelevältä ministeriltä

kyse on todella siitä että mikäli tähän rahoitukseen ylipäätänsä halutaan muutoksia tehdä puhumattakaan siitä onko se järkevää niin jos hallitus ei edes kutsu siis me olemme tunnustaneet että yleisradio on riippumaton ja että sen pitää olla nimenomaan eduskunnan alla neuvotteluja kokoon ei ensi vuoden indeksistä ei muutoksista yle veroon ei siitä mikä on vaalikauden kehys ei siitä että siirretään kehyksen sisään niin onko tässä kysymys tietoisesta tarkoituksesta ottaa yleisradio pois eduskunnan alta

tämä on todennäköisesti niin nyt en osaa sanoa kun en tiedä että vain puolueiden puheenjohtajat hallitusneuvotteluissa ovat tämän sopineet

nyt sitten jos on niin että kyseessä on puheenjohtaja soini hän on tietysti virkatehtävissään todennäköisesti jossakin päin maailmaa ja jättänyt ministeri lindströmin ja muutamat muut perussuomalaiset edustajat tänne selittelemään tätä asiaa

ja nyt mikäli tämä eduskunta tämän prosessin ja näiden esitysten pohjalta tämän askeleen ottaa niin sitten ollaan kyllä todella todella vaarallisella tiellä niin kuin edellisessä puheenvuorossa kuultiin

me olemme nähneet maailmalta mitä tapahtuu kun hallitus ottaa paikallisen yleisradioyhtiön haltuun

ja ehkä vielä vakavaksi tämän tekee se että silloin kun hallitusta vielä muodostettiin kun aidosti tässä on kyse siitä että emme tiedä onko kyse siitä että ei ole ollut tietoa ei ole ollut sitä sopimusta käsillä mikä olisi pitänyt hallituksessa tietää hallitusneuvottelujen tai budjettiriihen ajan niin juuri tämän takia jo hallitusneuvotteluiden aikaan me silloiset tulevat oppositiopuolueet ja niiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat lähestyimme hallitustunnustelija juha sipilää

ja jos on näin niin se on vakava kysymys ja toivon että näihin kysymyksiin saamme vastauksen koska niitä täällä lähetekeskustelussa on kysytty ja esittelevä ministeri on paikan päällä

siinä kannanotossa todettiin että edelleen pidämme tärkeänä sitä että yleisradion asemaan tehtäviin ja rahoitukseen liittyvät asiat käsitellään vakiintuneen tavan mukaisesti parlamentaarisesti eikä niistä sovita hallitusneuvotteluiden yhteydessä

kaikki läsnä olevat jäivät siihen ymmärrykseen että tähän silloinen hallitustunnustelija sitoutui

ja nyt jos puhutaan tästä kehyksestä mihin edustaja wallinheimo viittasi ja sanoi että tämä on vain tämmöinen tekninen asia että ei siinä ole mitään poliittista arvovalintaa niin jos hallitus päätti siirtää nimenomaan yleisradion kehykseen josta on siis pohjalla tämä parlamentaarinen sopimus eduskuntaryhmien sopimus ja periaatepäätös minkä takia maatilatalouden kehittämisrahasto jätettiin sitten kehyksen ulkopuolelle

sen sijaan näistä rahastoista hallitus päättää siirtää sen rahaston josta on olemassa parlamentaarinen sopimus eduskuntaryhmien kanssa kehyksen sisään ja se tulee keittiön kautta ilmi oppositiolle

hallitus on tehnyt tietoisen valinnan siitä että esimerkiksi näistä rahastoista nimenomaan yleisradio siirretään mutta makera ja ara jätetään ulkopuolelle

ja kun tätä on nyt selvitetty sen jälkeen kun tämä tuli ilmi niin on vasta nyt käynyt ilmi että itse asiassa tästä tehtiin päätös mitä ilmeisimminkin hallitusneuvotteluissa

hallitusohjelmasta löytyy lista niistä rahastoista jotka ovat kehyksen ulkopuolella ja kun olen kysynyt tätä valtiovarainministeriöstä mihin tämä päätös perustuu siis se päätös että kävellään eduskunnan yli hallitus kävelee eduskunnan yli asiassa josta on eduskuntaryhmien sopimus niin he ovat todenneet että nämä rahastot päätettiin hallitusneuvotteluissa jättää kehyksen ulkopuolelle ja siinä ei ole yleisradiota

jos näin aiotaan käsitellä yleisradion rahoitusta johon liittyy tämä asema ja liittyy se kaikkein tärkein asia riippumattomuus kulloisestakin hallitusvallasta niin herää kysymys mikä tässä on tavoite

mutta on mahdollista että tässä on edelleen kyse siitä että he jotka ovat näitä päätöksiä tehneet eivät välttämättä ole tienneet kuinka isosta vuoren kokoisesta asiasta on kyse ja silloin olisi viisainta vetää käsijarrua

arvoisa rouva puhemies

kun tässä kaksi kysymystä jotka ovat aivan relevantteja yritin kysyä niin emme oikein niihin saaneet vastausta ja näyttää siltä että nyt on siihen tyytyminen

olisi järkevää että hallitus vetäisi tämän lain pois muuttaisi julkisen talouden suunnitelmaa tai toteaisi että tämä kehyssiirto perutaan samaten muutokset mitä on tehty budjettiriihessä yleä koskien

haluan vain kuitenkin todeta että on täysin aiheellista kysyä aivan kuten muutama viikko sitten tässä salissa kysyttiin minkä takia hallitus on valmistellut yleä koskevia muutoksia ilman parlamentaarista valmistelua

ja vaikka sitten aikaistettaisiin tätä parlamentaarisen työn käynnistymistä tai jätettäisiin ne asiat sinne päätettäväksi minusta se olisi suurta viisautta ja uskon että kaikki ne kansanedustajat jotka syvällisesti perehtyvät tähän asiaan perehtyvät siihen miten tähän on tultu minkä takia yleisradion riippumattomuus halutaan turvata ja perehtyvät siihen miten aikaisemmin on puitu vesimme miten aikaisemmin on esimerkiksi tehty päätöksiä vaikkapa koskien tätä vuotta millä prosessilla niin uskon että kaikki tulevat sille kannalle että näin olisi järkevää toimia

silloin ministeri vastasi ja sen pohjalta päädyttiin aikaistamaan sitä yle työryhmää jonka tehtävä on nyt parlamentaarisesti käsitellä niitä asioita

aivan vastaava tilanne kysyin nyt ministeriltä minkä takia tätä kohtaa tästä lakiesityksestä jossa kaikki muut asiakohdat ja muutokset on valmisteltu parlamentaarisesti ei ole valmisteltu parlamentaarisesti

eli vielä ei ole liian myöhäistä se kannattaisi tehdä mutta jos nyt eduskunta pakotetaan ottamaan kantaa ilman parlamentaarista valmistelua prosessilla jossa on rikottu eduskuntaryhmien yhteistä sopimista niin pelkään että siltä askeleelta ei ole enää paluutietä

sitten toinen kysymys joka on aivan relevantti ja johon ei riitä vastaukseksi se että nyt tämä on kolmen puolueen yhteinen esitys ja sen takana seistään on se ja se on vakava kysymys siirrytäänkö sellaiseen kulttuuriin että hallitusneuvotteluissa puoluelakia voidaan aina muuttaa niiden puolueiden tahdon mukaisesti jotka silloin hallituksessa sattuvat olemaan

arvoisa puhemies

pussitatte joensuun laitatte pirkanmaan keski suomen kärsimään jyväskylähaapamäkiseinäjoen länsi uusimaan kehittymismahdollisuudet heikkenevät

siitä aukeaa muuten aika monta polkua ja aika monta vakavaa kysymystä ja sen takia tämä on aidosti vakava kysymys

ja sitten sanotte että nyt tämän ostoliikenteen tilalle tulee markkinaehtoista toimintaa ja sanotte että kun näin tapahtuu niin se on maaseudun etu

siis tässä ei ole nyt kysymys ainoastaan siitä mitä keskustelua perussuomalaisten ympärillä nyt viime aikoina on käyty liittyen siihen onko politiikka jota vaaleissa luvattiin kansalle ollut alkuunkaan sitä mitä hallituksessa on toteutettu vaan tässä on myös aivan vakavia kysymyksiä

ei tämä logiikka aukea

näyttää siltä että joudumme tyytymään tähän mutta uskon että kaikki me täällä ja kaikki ne jotka tätä lähetystä seuraavat tai tämän istunnon pöytäkirjaa lukevat voinevat tehdä kukin itse omat kirkkaat johtopäätökset siitä ja näistä esittelevän ministerin vastauksista minkä takia tämmöinen lakiesitys on tehty

on pakko kysyä onko päätöksellänne hallituspuolueiden maakuntien kansanedustajien tuki

uskon että se vastaus on kaikille hyvin selvä ja luulen että me kaikki voimme sen johtopäätöksen tehdä paitsi tässä käsillä olevasta lakiesityksestä myös niistä vastauksista joita olemme näihin kyselyihin saaneet

tässä on aika monta muutakin ikään kuin tekijää joissa hallitus on selvästi muuttanut linjaansa niistä mitä puhuttiin ennen vaaleja ja suhtautumista parlamentarismiin

oli se nyt yleä koskeva jossa nyt on onneksi päästy paremmalle polulle oli se sotea koskien jossa kaikki totesivat että sotea jatketaan parlamentaarisessa valmistelussa oli se kyse siitä että oppositiolla ei ole edustusta puhemiehistössä päätyen sitten siihen että puoluelakia voidaan muuttaa pelkästään hallitusohjelmassa hallituksessa tehtävin päätöksin ja se tuodaan tänne muilta osin parlamentaarisesti sovittuna mutta tämä on vain hallitusohjelmassa tehty päätös

se mihin tässä jäi vielä vastaamatta on se vakava kysymys että jos kerran on niin että yksi puolue on tätä halunnut niin onko todella sen taustalla pelko siitä tai epäilys siitä että ei voi luottaa omaan eduskuntaryhmään

jos näin on niin kun aidosti olemme nyt nähneet ehkä poliittisen historian suurimmat voin sanoa tässä sanottuna takinkäännökset nyt viimeisen puolen vuoden aikana siitä mitä on ennen vaaleja puhuttu siihen minkälaista politiikkaa on toteutettu vaalien jälkeen niin nyt tämä yksityiskohta joka meillä täällä on käsittelyssä pistää kyllä esittämään sen vakavan kysymyksen tehtiinkö tämä osin tietoisesti

muistaen mitä vaalien alla puhuttiin ja kun on nyt nähty minkälainen keskustelu tästä on tullut paitsi kansalaisten keskuudessa myös hallituspuolueiden sisällä alkaen eri asioista kreikan tukemisesta päätyen pakkopalkanalennuksiin niin herää kysymys onko tässä ollut ainakin osin kyse tietoisesta ja sekin on yhtä vakava kysymys kuin nämä kaksi edellä esitettyä kysymystä

keskustelu päättyi

asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

edustaja lohi otti aikaisemmin esiin rovaniemen klusteriajattelun

haluan todeta että vaikka oikeusministerin esityksessä nyt rovaniemi jää tässä hallinto oikeusasiassa vähän menettäjäpuolelle niin me sosialidemokraatit olemme kyllä vahvasti sitoutuneet siihen että rovaniemellä oikeustieteellistä koulutusta järjestetään ja olemme kyllä sitä mieltä että lapin yliopistosta valmistuvat juristit kelpaavat muuhunkin kuin lumenluontiin

kiinnittäisin vielä huomiota edustaja mäkipään esille ottamaan asiaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja raiskausrikosten rangaistuksista

koska se vaatii tietyn ajan niin sanottua istumista kiven sisässä niin nyt moni sellainen josta voi sanoa että olisi todella avun tarpeessa ja olisi hyvä että pääsisi tämmöiseen ohjelmaan ei sinne pääse koska tuomio on liian lyhyt

ei tässä salissa tietääkseni kukaan ole väittänyt että kansainvälinen finanssikriisi olisi ollut sinänsä keskustan syy

mutta se missä tässä on kyllä linjaero keskustan ja sosialidemokraattien välillä ja mikä liittyy tähän valtiontalouteen on se että kun te päätitte elvyttää mikä sekin on ihan oikein niin te valitsitte veroelvytyksen

olisi voitu valita norjan malli ottaa tehokasta elvytystä ja silloin tämä alijäämä olisi pienempi niin kuin edustaja kääriäinen itsekin peräänkuulutti